samoin voitaneen menetellä päivystyksen syötön seitsemäntoista viivakaksikymmentä suhteen hyväksytty eduskunnan seuraava täysin torstaina kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kello kuusitoista pelätään syys tom

ihan kohtuullisesti

vuosia paljonkin keskustelu on päättynyt tätä voi myös nousta irtosivat että asia lähetetään ulkoasianvalion

lähetekeskustelua varten esitellään pääversossa viides osia puhemiesneuvosto erotetaan sille että lakivaliokunta keskustelu päättynyttä voi myös nousta ehdotus hyväksytään ja siellä

lähetekeskustelua varten esitellään kaveriksi kuudessa asiat voi myös neuvosto erotetaan siellä on perustuslakivaliokunta keskusteluun ja jalo perustuslakivaliokuntaan

käymme tätä puheenvuorolistaa jonkin aikaa ja sen jälkeen mahdollistetaan debatti ehkäpä noin viiden puheenvuoron kuluttua

hyvät edustajat myönnän vielä vastauspuheenvuorot esittävät ministereille kusee viinerit sa sonja risikko loppupuheenvuorot

edustaja tuula väätäiselle edustaja pekkariselle edustaja orvolle ja edustaja tiilikaiselle ja sitten ministereille guzenina richardson ja risikko loppupuheenvuorot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

on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn laki antaa lakiehdotuksen toinen käsittely on pysähtynyt osia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

toiseen käsittelyyn esitellään vain eristyksen kahdeksas toista asti

on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään päivä ja sen seitsemän soosia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaatavinta pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas kymmenettä kaksituhattakolmetoista pidettävä raisiosta maksettaneen

eduskunnan seuraava täysiston keskiviikkona kahdeskymmeneskolmas kymmenettä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

keskustelu on

tämä täysistuntoon päät

toisen käsittelyä esitellään päivystyksen yhdeksän suosi nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

haluaako ministeri lyhyesti vastata

näitä vastauspuheenvuoroja on tullut jo reilut kymmenen mutta nyt ehdottomasti rajaan seuraavat näihin viiteen ja luettelen ne nyt

tähän väliin kolme lyhyttä ministeripuheenvuoroa

edustajat orpo vehviläinen kalliorinne suutari saarakkala joka välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittajana lopettaa tämän vastauspuheenvuoro osuuden

puhemiesneuvosto ehdottaa toisia lähettää työelämän tasa arvovaliot

tähän keskusteluosuuteen myönnän vain ja ainoastaan kolme vastauspuheenvuoroa edustajat tiilikainen rehula niikko ja sen jälkeen mennään ministerien välivastauksiin ja sitten mennään näihin substanssikysymyksiin

toiselle kierrokselle ovat selviytyneet edustajat leppä kalmari sankelo hemmilä eestilä ja hongisto ja siinä on raja

edustaja mustajärvi aloittaa tämän pitkän listan purkamisen olkaa hyvä

meillä

sitten jatketaan debattia

otetaan heidät ensiksi

käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kolmekymmentäseitsemän valmistalakiehdotusten sisällöstä

vielä on aikaa hetki mutta tuota hyvää se kiitospuheena

myös keskustelu on

ja nyt kun meillä paikalla on kaksi ministeriä niin arvoisat ministerit toivoisin että ottaisitte kysymyksiä ja sitten sopivin välein pääsisitte niihin mahdollisesti myöskin vastaamaan

toiseen käsittelyyn esitellä päivystyksen seitsemästoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

voimallista puhetta voimallista puhetta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

hyvät edustajat nyt myönnän vielä seuraavat puheenvuorot tähän debattiin tätä on kestänyt jo aika lailla kauan ja sen jälkeen ministereitten vastauspuheenvuorot

vielä seuraavat debattipuheenvuorot

edustajat pekkarinen skinnari lindström myllykoski matikainen kallström

palataan pienen aikalisän jälkeen jota hoitelevat meille arvoisat ministerit jälleen takaisin substanssiasioihin

olkaa hyvä

nyt teemme sillä tavalla että keskustelemme tästä asiasta ja siitä hallituksen kehyspäätöksestä meille tulee lukuisia tilaisuuksia keskustella vielä jatkossa

nyt päätetään lakiehdotuksensi

yleiskeskustelu on päättynyt

ovatko nämä pyydetyt vastauspuheenvuorot tarkistan nyt nimenomaan tähän asialistan asiaan vai liittyvätkö ne johonkin yleisempään viitekehykseen

no kohtuuden nimissä vastauspuheenvuoro edustaja kumpula natri ja vielä edustaja lohi mutta sitten se loppuu

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kiitoksia

nyt minä toivoisin että tämänlaatuinen keskustelu käytäisiin mieluummin täysistunnon ulkopuolella ja selvitettäisiin jos on jonkinlainen väärinymmärrys

nyt mennään sitten niihin ministeripuheenvuoroihin

olkaa hyvä

olkaapa ystävällinen

lähetekeskustelua varten esitellään päivä viidesosa poimin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto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

selvä kuullaan ministerin vastaus vähän myöhemmin kun hänelle saattaa tulla muitakin kysymyksiä näissä jatkopuheenvuoroissa

uusia ei enää anneta

keskustelu on päättynyt

asialla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

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnalle liikenne ja viestintävaliokunnan tavalla

kiitoksia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

läänikeskustelua varten esitellään päivystyksen kolmas aasian tekee voimistelusta erotetaan syövän tai sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelu

on päättynyt

lakiehdotusta ensimmäinen käsittely

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia voi myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

toiseen käsittelyyn esitellään päivitys on kahdeskymmenesosa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ymmärrän että varmaan olisi aihetta kommentointiin mutta pysyn kannassani ja pyydän esittämään ne kommentit varsinaisten puheenvuorojen yhteydessä

on päätynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset että lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt tähän asiaan

toisen käsittelyn käsitellään päivystyksen kahdeskymmenesensimmäinen osa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on

asian käsittely keskeytetään

käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päädyt lakiehdotukset ovat tiedot on toinen käsittely on päästä asialla

aika paljon kysymyksiä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

toisen käsittelyn esitellä vahvistuksen kahdeskymmenestoinen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ensimmäisen debattikierroksen viimeinen mutta ei vähäisin puheenvuoro edustaja maijala olkaa hyvä

olkaa hyvä

kiitoksia ministeri virkkunen

arvoisa herra puhemies